hän aikaisemmin kenties jo helmikuussa saa maksukaton täyteen ja loppuvuoden pystyy ajamaan kelan piikkiin tämän asian että kyllä tässä tämä maksukatto suojaa paljon sairastavia ihmisiä

ongelmia alkoi tulla kun kuntaliitoksia tässä viime vuosien aikana on tehty ja kuntakokonaisuudet suomessa ovat varsin merkittävästi laajentuneet

näin ollen taksien saatavuus kunnan laitamilla ja pienemmillä asemapaikoilla on selkeästi heikentynyt ja niiden palvelujen varmistamiseksi lähdettiin tähän lakimuutosesitykseen

ajatuksena tässä on että lääninhallitukset myöntäessään liikenneluvan määrittelevät myös liikenneluvalle asemapaikan

nykyinen lakihan menee näin että läänit myöntävät liikenneluvan ja asemapaikaksi tulee kunta on se kunta sitten iso tai pieni niin se on aina se yksi asemapaikka

kun asemapaikka määritetään taksi joutuu toimimaan asemapaikalta käsin ja näin ollen saatavuus pystytään varmistamaan

toisaalta kun se lupa joskus aikanaan loppuu siirrytään eläkkeelle niin uuden luvan myöntämisessä tässä lakiesityksessä ehdotetaan että se menee etusijalle joka hakee sitä lupaa sinne määrätylle asemapaikalle jos se on siellä syrjemmässä kuin kaupunkien ja kuntien keskuspaikat

arvoisa puhemies

aiheena on pääasiassa ollut tuloerojen kasvu ja verotuksen rakenne mutta aihe on siksi laaja että täällä saa käydä hyvin laajaa keskustelua

näin ollen taksien palvelut ja taksien riittävyys haja asutusalueilla myös tulevaisuudessa pystytään varmistamaan

kaiken kaikkiaan köyhyydestä täällä on puhuttu ja ministeri rehula ansiokkaasti meille selvitti mitä köyhyys on eun mittareiden mukaan

se pitää varmaan paikkansa yksinhuoltajaperheillä ja muilla pienellä toimeentulotuella olevilla ihmisillä että köyhyyttä tuntuu mutta tiedän ainakin oman äitini kohtalon

mikäli tässä tapahtuu jotain poikkeavaa ja taksin saatavuutta ei ole kuluttajalla on oikeus sitten ilmoittaa asiasta että taksin saatavuudessa on ollut pulaa vaikeuksia

näin ollen pystytään arvioimaan sitten onko lupia alueella riittävästi toimivatko ajovelvoitteet ajovuorojärjestelmät kuluttajan kannalta riittävän hyvin

puumala toi puheenvuorossaan esille työväen sivistysliiton tutkimuksen jonka mukaan keskustan ollessa hallituksessa perusturvaa on parannettu parhaiten

äärimmilleen vietynä tämä ajovelvoitteesta lipsuminen on myös luvan eväämisen peruste

tässä laissa myös määritellään miten lupa myönnetään etusijassa kuljettajakokemuksen tai palveluammatissa saadun kokemuksen perusteella

on hyvä jatkaa tästä päijäthämäläisten edustajien hehkutuksesta kimolan kanavan puolesta koska se on todellakin maakuntien yhteinen hanke kymenlaakson ja kouvolan ja heinolan kaupunkien alueella ja sillä saadaan yhdistettyä kouvolan ja viitasaaren vesireitit

selkeästi kirjattiin lakitekstiin että taksin kuljettajana toimiminen antaa paremman pätevyyden kuin esimerkiksi torikauppiaana palveluammatissa toimiminen mutta molemmilla on oma merkityksensä

tämä ei tarkoita sitä etteikö ansiosidonnaista työttömyysturvaa voitaisi myös kehittää mutta suhteessa näiden kahden välistä eroa pitää mielestäni parantaa perusturvan eduksi

hallituksen toimenpiteet työmarkkinatuella ja peruspäivärahalla toimeen tuleville ihmisille olivat täsmätoimi kun kunnallisveron perusvähennystä nostettiin

esimerkiksi voi olla tällainen tilanne että kun on osakeyhtiömuotoinen firma joka hakee vaikka tuupovaaraan vapaana olevaa lupaa ja jos ei siellä ole muita luvanhakijoita niin se firma kenties täältä helsingin seudulta saa sen luvan

arvoisa puhemies

kaiken kaikkiaan tuloveron kevennystä ei mielestäni voida pitää tärkeimpänä verouudistuksena kun kyseessä ovat toimenpiteet joilla peruspalveluiden rahoitus turvataan

rossin puheesta on hyvä jatkaa

myös minä olen sitä mieltä että pienituloisten eläkeläisten asia on aina ajankohtainen on valtionta louden tilanne mikä vaan ja jos valtio velkaantuu ja jollei sitä velkaa käytetä niin kyllä minusta se on varsin kohtuullista että sitä käytetään pienituloisten eläkeläisten olojen parantamiseksi

vielä lopuksi haluaisin mainita nämä ten t verkot ja tämän eu rahoituksen ja toivoisin että ministeri voisi avata sitä vielä onko siihen mitä mahdollisuuksia tällä hallituskaudella

heinäluomakin kysyi ministeri pekkarisen linjaan kun kysyttiin pääoman verotuksesta ja sen kiristämisestä

zyskowiczin kanssa eri mieltä

korkeita pääomatuloja voidaan verottaa progressiota hyväksi käyttäen

valiokuntatyöskentelyssä kyllä tuli varsin selväksi se kuinka vaikeaa tämän lakiesityksen läpivieminen oli sosialidemokraateille ja myös tuon vastalauseen rakenne se kuinka se on rakennettu osoittaa sen että on tämä vaikea asia teille läpivietäväksi koska tässä ei sidota niin sanottuihin työeläkkeisiin tätä asiaa

lehden ansiokas puheenvuoro siitä mitä mahdollisia haittavaikutuksia siitä on sitten joillekin ihmisryhmille mutta kaiken kaikkiaan valtiontalouden kannalta linjauksena pidän sitä hyvänä

se ei ole oikein ja syksyllä palataan asiaan ja määritellään tarkemmin että kuorma autolla henkilöliikenteen harjoittaminen suomessa tullaan kieltämään

mutta tyytyväisyydellä täytyy todeta että nykyinen kansanedustaja ja ex ministeri hyssälä vei tämän asian tarmokkaasti loppuun ja tässä meillä on erinomainen esitys

myös tämmöistä on täällä pääkaupunkiseudulla havaittavissa

eläkkeensaajien ja palkansaajien samansuuruinen verotus samalla tulotasolla oikaistiin mutta edelleen eläkkeensaajien verotuksessa tuntuu olevan parantamisen varaa

kaiken kaikkiaan palkkatulon merkittävät veronkevennykset tulevalla hallituskaudella eivät mielestäni ole realistisia

sotien jälkeisessä suomessa on pidetty tärkeänä rakentaa sellainen hyvinvointiyhteiskunta jossa pidetään kaikista huolta kerrottiin keskustan ryhmäpuheenvuorossa

arvoisa puhemies

paljon sairastava ihminenhän saa sen katon aikaisemmin täyteen ja sen jälkeen hän on koko vuoden ajan niin sanotulla nollakorvauksella

eli saman määräraha ei paikkaa niitä leikkauksia mitä enemmän syrjäseudulla ihmiset asuvat sitä enemmän he ovat tottuneet maksamaan kaikista muistakin palveluista enemmän

ne ihmiset eivät tule valittamaan tästä

tämä koskee vähän sairastavia ihmisiä jotka muutaman kerran vuodessa käyvät kelan piikkiin ajavat

arvoisa puhemies

on hienoa huomata että kollega edustaja kiurukin huomautti että tässä valmisteluvaiheessa on tärkeää päästä vaikuttamaan mutta näinhän tässä hallitus on juuri tekemässä

mutta kyllähän sdpn ryhmän esitys päivällä että siirretään koko asian käsittely valiokuntiin ja aletaan sieltä sitten hakemaan perustuslakivaliokunnan kannanottoa nyt näyttää tässä tilanteessa selvältä ajan peluulta ja itse näen sen myös että siinä sdp hakee tällaista puolueen profiilin nostoa että se näyttäisi tuonne sakn suuntaan aika hyvältä koska siellähän on ensi vuonna puheenjohtajapeli käymässä ja on vähän tämäntyyppistä peliä

mutta kyllä ihan selvästi tämä esitys on hyvä ja sitä sitten valiokunnissa käsitellään ja laki valmistuu ajallaan ja kyllä tässä pitää eteenpäin mennä

arvoisa rouva puhemies

sen lisäksi eilisen ja tämän päivän keskusteluissa on myös paljon puhuttu uusiutuvasta energiasta ja siihen liittyvistä asioista ja siitä päätökset sitten teemme tulevan syksyn aikana

minulle tämä näyttäytyy hyvin pitkälle uusiutuvan energian näkökulmasta

suomalaisen työn merkitys korostuu erityisesti tässä energiapaketissa toki myös ydinvoimaratkaisussa rakentamisen kannalta toisaalta teollisuuden metalliteollisuuden metsäteollisuuden ja raskaan teollisuuden edullisen energian muodossa

näin ollen suomalainen selluteollisuus voi hetkeksi ainakin hengähtää ja näyttää vihreää valoa

arvoisa puhemies

jotta uusiutuva energiapaketti saadaan syksyllä läpi tässä kahden päivän aikana kun on keskusteluja kuullut kaiken tämän takuumieheksi taitaa kuitenkin vain jäädä keskustapuolue täällä eduskunnassa

niillä olisi mahdollisuus tänä päivänäkin täsmentää sitä asemapaikkamääritystä mutta läänien tulkinta on ollut yksiselitteisesti että pidetään siinä se kotikunta

menestyminen ensi kevään vaaleissa on sillä lailla merkittävää että mikäli keskusta ei seuraavassa hallituksessa istu tässä on kaikki mahdollisuudet vielä epäonnistua tältäkin osin

se on tärkeä asia ja tässä salissa erityisesti pitää olla luvattoman liikenteen tilanteesta huolissaan ja toivon että siihen myös syksyllä kun taksilakiasiaan palataan saadaan tiukemmat säännökset ja muun muassa tämä kuorma auto ongelma poistuu

miten sitä sitten voitaisiin valvoa

nämä ajovuorovelvoitteet on sitä varten tähän nyt kirjattu ylös että läänillä tai lupaviranomaisella on sitten mahdollisuus sanktioida aikanaan se homma mikäli tätä hommaa ei pystytä hoitamaan

jotta tämä toteutuminen näin saadaan taitoa nopeutuisi toteutuisi meidän on luotava syöttötariffijärjestelmä jolla valtion talousarvion kautta tuetaan merkittävällä tavalla tuulivoimaa

arvoisa rouva puhemies

zyskowicz

olisi ollut todella tärkeää että tämä pykälä olisi mennyt läpi ja kielto olisi saatu voimaan kun aikuinen tupakoi tai kun autossa on alaikäisiä lapsia tupakoi siellä nyt sitten aikuinen tai lapsi

ei ole tuskin valvonta ongelma kyllä sen varmaan haistaa ja havaitsee jos autossa on tupakoitu ja alaikäisiä lapsia siellä on erittäin tärkeä kohta

ja kun laki on astunut voimaan niin kansa on oppinut käyttäytymään ja tänä päivänä mielestäni näin se homma etenee ja asiat saadaan pikkuhiljaa järjestykseen

todellakaan mitään lakia ei tarvittaisi jos ihmiset ajattelisivat terveellä järjellä ja tupakoitsijat huomioisivat toiset ihmiset

toinen kohta tässä laissa mikä omassa puheenvuorossani nousee esiin on se että tämä suussa käytettävän tupakan maahantuonti myynti ja muu luovuttaminen kiellettäisiin mutta sitä saisi kuitenkin tuoda maahan omaa henkilökohtaista käyttöä varten matkatavarana rajoitetun määrän

täällä on jo monessa puheenvuorossa kerrottu mitkä ovat nuuskan haittavaikutukset ja itse keskitynkin puheenvuorossani tupakan ja nuuskan keskinäiseen vertailuun

teemahankkeessa nousi esille kevyen liikenteen väylien tulevaisuus ja niiden suunnitelmat

tämä asia kun oli viime viikolla julkisuudessa niin kansalaisilta ja medialtakin tulleen kyselyn yhteydessä kysyttiin miksi tupakka sallitaan mutta nuuskaa ei sallita

missä vaiheessa niitä voidaan odottaa kenties tällä hallituskaudella jo

vastasin siihen kysymykseen että mikäli tänä päivänä tiedettäisiin tupakan haitat vaarat ja terveysvaikutukset niin tuskin tämän päivän tiedon varassa tupakan myyntiäkään suomessa sallittaisiin ja laillistettaisiin

ensi vuonna alkaa tämä liikennekaarihanke ja toivon että siinä myös kaikki eri joukkoliikennemuodot niin linja autoliikenne raideliikenne taksiliikenne kuin toki lentoliikennekin huomioidaan ja kaikki eri toimialat pääsisivät yhdessä siihen valmisteluvaiheeseen

mutta asia on tällä hetkellä laillista sitä verotetaan

tupakoitsijat sitä kautta tuovat verotuloja osallistuvat näiden haittojen maksamiseen

erityisesti maaseudulla joukkoliikenteen tulevaisuus huolestuttaa

mutta kun meillä on vielä mahdollisuus estää nuuskasta aiheutuneet terveyshaitat niin pidän tärkeänä että nuuska on suomessa kiellettyä tai rajoitettua edes siihen määrään asti kuin se tässä laissa nyt on sallittu tai kerrottu

nuuskan terveydelliset haitat ovat kiistattomat

nuuska on esteellisesti minusta kiusallisen näköistä mutta erityisesti haluan painottaa että niin kouluissa urheiluseuroissa kuin järjestöissä missä vanhemmat ihmiset ovat nuorten kanssa tekemisissä pelisäännöissä sanotaan usein että nuuskaaminen tai tupakointi on kiellettyä

varsinkin tuolla itäisessä suomessa missä naapurimaa venäjän tai viron läheisyys vaikuttaa tällainen salakauppa tupakan myynti lisääntyy mikäli tämä laki osoittautuu liian tiukaksi

arvoisa puhemies

omalla kotiseudullani tupakkabisnes on aika laajaa ja voisiko sanoa kyllä sillä yhden tiilitalon rakentaa kun muutaman vuoden tupakkakauppaa harrastaa

kun se ei ollut erityisesti laissa kiellettyä niin nyt sitten näppärät kaverit alkoivat suorittaa taksiliikennettä kuorma autoilla ja oli tarpeen lakiin tällainen muutos tehdä

nimenomaan tässä perusteluosassa on mainittu myös se asia että lupa myönnetään ensisijaisesti sille viimeiselle asemapaikalle

elikkä kyse on isosta asiasta ja haluaisinkin tässä keskustelussa nostaa esiin sen että mikäli tupakan myynti on laillista se tuottaa meille verotuloja sitä valvotaan sitä myydään täysi ikäisille ja se estäisi tällaisen mahdollisen salakaupan sitä kautta tämmöisen veronkierron ja rikollisen toiminnan

tässä tarkoitetaan juuri näin että jos on joku kylätaksi ja se toimintansa siellä lopettaa niin mikäli sinne alueelle hakee uuden liikenneluvan niin se tullaan ensisijaisesti myöntämään hänelle mikäli hän täyttää muuten nämä hakuvaatimukset

on kysytty että onko nyt sitten kenties yrittäjiä kohtaan jotka ovat näitä autoja ottaneet epäoikeudenmukaista muuttaa lakia kesken näin mutta kuulemisessa on tullut selväksi että he ovat jo aloittaessaan toiminnan täysin tienneet että todennäköisesti lakia tullaan muuttamaan ja mahdollisuutta kuorma autolla taksiliikennettä harjoittaa ei ole suomessa

näin ollen turvataan että siellä kylilläkin se taksipalvelu sitten säilyy

siinäkin on tämä ajovuorovelvoite nyt sitten

jos on yksi taksi kylässä niin hän joutuu sen ilmoitusvelvollisuuden täyttämään tässä ja sitten läänillä ja toisaalta siellä kylän ihmisillä kuluttajilla on mahdollisuus kontrolloida toimiiko se palvelu riittävän laadukkaasti

se on myös tässä laissa nyt tarkennettu ettei kuluttajia harhaanjohtavasti voida niin kuin mainoksena käyttää taksikupua

luvan myöntämisessä tosiaan painotetaan tätä että sinne kylälle ensisijaisesti mikäli sinne hakija on niin että se yksikin lupa pysyy siinä kuntakokonaiskiintiössä mutta se ei siirry sinne kuntakeskukseen

toisaalta taksamittarin käyttö on luvallista tästä lähtien vain henkilöautoissa ja luvanvarainen henkilöliikenne tietysti edellyttää liikennelupaa

näin ollen se taksamittarin käyttö on vaan sellaisissa autoissa mahdollista

samoin tässä yhteydessä valiokuntakäsittelyn aikana pidettiin tärkeänä että museoajoneuvoilla suoritettava taksiliikenne kun on vähäistä ja harrastusluontoista niin se myös tarkennettiin tässä yhteydessä että tuli asia kuntoon siltäkin osin